tästä olisi ollut hyvä käydä keskustelu mikä on näiden muiden eu maiden velvollisuus tässä kriisin hoidossa

kaiken kaikkiaan tästä jää meille suomalaisille kuitenkin opetus tässä meidänkin taantumassamme ja kysymys kuuluu kuinka leveästi voi maa elää ja kuinka pitkään etenkin velaksi

meillä on omat huolemme

tässä on peiliin katsomista kun katsomme millä intensiteetillä olemme saattamassa suomalaisia esimerkiksi lakkoon eläkeiän nostamiskysymyksessä

on tietysti aivan oikein puuttua siihen jos täällä on selvää väärinkäytöstä mutta niinpähän on ollut asuntolainoituksessakin ihan selvää väärinkäytöstä ja siihen onkin puututtu

on kuitenkin tärkeää että jokainen itse tajuaa mikä on se taloudellinen liikkumavara joka kullakin on olkoon kyse henkilökohtaisesta liikkumavarasta tai sitten maan liikkumavarasta

pankit luonnollisesti ottavat sen rahan minkä saavat

arvoisa puhemies

on kiistämättä aivan totta että kotitalousvähennyksen hyödyntäminen edellyttää kohtuullisia tuloja

kotitalousvähennys on erinomainen työkalu kannustamaan talouksia energiaremontteihin ja lämmitystavan muutoksiin

täällä on kovasti puhuttu siitä että kotitalousvähennys on epäreilu kerrostalo ja rivitaloasuntoasukkaita kohtaan näissä energiaremonteissa

muistutan kuitenkin että eilen valtioneuvosto esitti tasavallan presidentille että vahvistetaan lainmuutos joka parantaa asunto osakeyhtiötalolainojen korkotukea

siis mitä tarkoitan tällä on että kaikille täysin soveltuvia tukia me emme pysty millään rakentamaan suomessa

tein itse kuluneen vuoden alussa tammikuussa kirjallisen kysymyksen jossa kysyin erityisesti mahdollisuutta laajentaa kotitalousvähennys koskemaan energiaremontteja ja energiatavan muutoksia yksityistalouksissa

silloin katsottiin että tähän ei ollut mahdollisuutta koska rakennusalalla vallitsi niin suuri ylikuumentumisen tila mutta jo elokuuhun mennessä hallitus oli havainnut tilanteen aivan oikein ja lähtenyt oikea aikaisesti muuttamaan kotitalousvähennystä ja korottamaan enimmäismäärää

maalämpöpumpulla tästä määrästä voitaisiin säästää kaksi kolmasosaa

kannan huolta itämerestä

on kiistämätöntä että valumavedet pelloista ovat suurin itämeren saastuttaja tällä hetkellä mutta emme voi antaa synninpäästöä kenellekään kaupunkilaisillekaan sillä kaupunkien jätevesistä yhä edelleen liian huonosti puhdistetaan nämä vedet

erityisesti varakkaampien kaupunkien olisi oltava suorastaan edistyksellisiä siinä että ne tekisivät jopa enemmän kuin mitä laki vaatii sillä laki ei vaadi kuitenkaan täyttä puhdistusta

ympäristötietoisuudessa ajat ovat heikot

ympäristön tilaan puuttuminen vaatii tiettyä tulotasoa

kannan huolta siitä tarkoittaako syvä taantuma tai peräti lama sitä että ympäristön tilaan keskeisesti vaikuttavat hankkeet lykätään hamaan tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

no faktahan se tietysti on mutta siinä tilanteessa jossa suomea uhkaa joku sotilaallisesti on jo aivan liian myöhäistä lähteä pohtimaan kuinka suurella rahamäärällä suomen armeijaa lähdetään kehittämään

meillä on joka tilanteessa oltava uskottava puolustus ja tämän uskottavan puolustuksen määrittelevät muut maat suomen ulkopuoliset maat

meidän tarkoituksemme on ylläpitää sellaista puolustustasoa joka jo olemassaolollaan estää aseelliset selkkaukset suomessa

ensimmäinen ongelma johon olemme tänään törmänneet on reservin koko suhteessa puolustusvoimien määrärahoihin

kummallakin vaihtoehdolla on puolensa mutta on mahdotonta toivoa sekä suurta reserviä että korkeaa materiaalitasoa jos ei ole valmis osoittamaan tarpeellisia resursseja

yhtä katteetonta on ajaa suomen oman puolustuksen voimakasta alasajoa ilman että kannattaa sotilaallista liittoutumista

minä uskon että suomi tulee jatkossakin puolustamaan itse itseään siitä huolimatta että olemme aktiivisesti edistämässä ja syventämässä eun sotilaallista yhteistyötä tai huolimatta siitä kuinka suotuisasti nato suhteemme kehittyy

arvoisa puhemies

meillä ei ole varaa olla sadun kolmesta pienestä porsaasta se joka rakensi kyllä talon mutta heinästä ei meillä ole varaa olla sekään porsas joka rakensi kyllä talonsa mutta laudoista vaan sitä isoa pahaa sutta varten tarvittiin talo tiilistä

kansainvälisessä puolustusyhteistyössä tärkein anti poliittisen solidaarisuuden lisäksi onkin materiaalihankinnoissa ja vaikkapa koulutuksesta saatavassa taloudellisessa tehokkuudessa

on erittäin valitettavaa että kun eduskunnan täysistuntosalissa aletaan käydä nato keskustelua jumiutuu keskustelu nopeasti ideologiseksi amerikka vastaisuudeksi ja amerikka tarkoittaa tässä tietysti yhdysvaltoja

erityisesti kun tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä luulisi että olisi järkevämpää pitää hieman niukempaa valtion tukipolitiikkaa jotta tätä yrittäjyyttä erityisesti päästäisiin käytännön tasolla opettamaan

unohdetaan että natolla on merkittävä rooli ykn rauhanturvaoperaattorina unohdetaan demokratia ja oikeusvaltioperiaate ihmisoikeudet kun kaivaudutaan kylmän sodan aikaisiin poteroihin

kuitenkin muistetaan että jos meillä olisi vallassa sellainen hallitus tai poliittisista suhdanteista riippuen sellainen eduskuntaenemmistö jossa uskottaisiin pasifismiin niin meillä todennäköisesti laskettaisiin puolustusvoimien tehokkuutta voimakkaasti

puolustusvoimien tehtävästä ja toiminnasta täytyy siis olla selkeä kauaskantoinen näkemys jotta puolustusvoimat uskottavasti pystyy puolustamaan maata kaikissa olosuhteissa

samaan aikaan muistutan että täällä salissa on käyty ansiokasta keskustelua suomalaisen ruuan merkityksestä ruuan puhtaudesta kotimaisen ruuan edistämisen tärkeydestä

on mahdoton ajatus että meillä olisi pieni joukko armoitettuja poliitikkoja jotka mielellään menneitten vuosikymmenien arvovallallaan muodostaisivat virallisia suomen ulkopoliittisia kannanottoja

olenkin sitä mieltä että puolustusvoimien osalta selontekomenettely on puolusteltua ulkopolitiikan suhteen se ei enää toimi mitenkään

tätä rahaa ei enää opetusministeriön puolelta löytynyt edes sisäisin siirroin ei löytynyt kohdetta mistä olisi voitu kiristää tätä

arvoisa puhemies

muistutan samalla että erityisesti keskustapuolueesta haluttiin avata erittäin monta uutta kululuokkaa siihen järjestömomenttitukikohtaan mitä opetusministeriön sektorilla oli annettavana

kyllä minä toivon että joko lopetatte puheet siitä että kotimainen ruoka ja sen puhtaus on tärkeää tai sitten otatte tämän ruukku keskuksen jatkossa teidän hallinnonalallenne

olen todella ollut iloinen kuunnellessani yhteistä huolta sivistysyliopiston tulevaisuudesta tässä salissa tänä iltana monen tunnin aikana jo sillä asia on niin että humanismi puhtaimmillaan on sitä sivistystä

itse asiassa asia on niin että kansakunnan sivistyksen taso mitataan sillä kuinka paljon sillä on varaa kouluttaa humanisteja niitä jotka tutkivat kielitiedettä filosofiaa jotka tällä tavalla analysoivat ihmisen ajattelua

tämän rahoituksesta on syytä kantaa huolta sillä ei kukaan toistaiseksi ole minään vuonna koskaan rahoittanut germanistiikan gradututkimuksia millään tasolla missään yliopistossa

ainoa keino millä tämä saavutetaan niukkenevien voimavarojen ja rahallisten resurssien aikana on se että me annamme yliopistolle entistä paremmat mahdollisuudet hankkia itse omaa rahoitusta jolla voidaan tukea sitä tutkimusta mihin löytyy yrityksiltä rahaa ja valtion tehtäväksi jää enenevästi huolehtia siitä mikä on meidän yhteinen hyvämme ja millä mitataan sivistystä kuten sanoin

käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä jos lähdemme vertaamaan vaikka japanissa tokion yliopistoon että siellä ei opeteta teoreettista filosofiaa ei arameaa ei hepreaa

tutkimuksen täytyy jollain tavalla linkittyä yhteiskuntaan ulkopuolella ja tätä kautta tulee yhteiskunnalle oikeus vaatia jonkunlaista rahoitusajatusta yliopistoilta myöskin

samoin on oikeus yliopistoilla ja yhteiskunnalla vaatia opiskelijoilta että ei opiskella ainoastaan opiskelun vuoksi sinänsä vaan että sillä on aina vain että opiskelijoilla on ajatus että johonkin työtehtävään se koulutus aikanaan valmistaa taikka sillä koulutuksella on joku merkitys jossain työtehtävässä

kiljuselle joka toivottavasti kuulee puheeni jossain käytävillä että valtaosalle opiskelijoista asia on aivan selvä ja ne jotka nousivat barrikadeille ovat erittäin pieni vähemmistö

kiljusen puheen tarkasti ja huomautan että vihreä eduskuntaryhmä ei myöskään ottanut kantaa äskeisessä osiossa siihen miten eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuihin jatkossa suhtaudutaan

olen itse ollut valitsemassa opiskelijoita ammattikorkeakoulun englanninkieliselle linjalle ja minä sanon että siinä tapahtuu suuri eriarvoistaminen suomalaisten opiskelijoiden tappioksi

se raha minkä me käytämme englanninkielisen opiskelun tuottamiseen on pois siitä rahasta mitä suomenkieliset opiskelijat tarvitsisivat

olen sitä mieltä että on äärimmäisen hyvä että meille jatkossakin tulee suomen ulkopuolelta opiskelijoita ja pidän hyvänä että meillä tarjotaan englanninkielisiä opiskeluohjelmia

mutta meidän ei pitäisi ottaa tällaista globaali vastuu kaikista kansalaisista maapallolla asennetta

toki siinä oma elementtinsä ovat ulkomaiset opiskelijat mutta järjettömyyksiin ei pidä mennä tässä kohtaa

siinä unohdettiin autonomia sillä tavalla että oppisisältöihin puututtiin yliopiston rakenteisiin puututtiin professorit valittiin puoluejäsenkirjan mukaan

se antaa niille mahdollisuudet kehittää opetusta niillä edellytyksillä mitä yliopistolta yhteiskunnan on oikeus rahoittajana vaatia

asia on hyvin vähäinen ja tuntuu kohtuuttomalta että siitä on niin kovasti kohkattu lehtien palstoilla ja opiskelijajärjestöissä

muistutan että järjestelmä jossa eun ulkopuolisten maiden opiskelijat tulevat suomeen opiskelemaan ilmaiseksi on suomalaisia opiskelijoita kohtaan mitä eriarvoistavimpaa

on kestämätöntä väittää että meidän pitäisi samanarvoisuuden takia tarjota ilmaista opiskelua suomessa ihmisille jotka vaativat täällä opiskelua vieraalla kielellä

tämä aivovuoto ei saa tyrehtyä jatkossakaan mutta kyllä suomalaisella veronmaksajalla suomalaisella yliopisto opiskelijalla on oikeus vaatia että joku vastike siitä ulkomaalaisellekin syntyy jos ei opiskelusta sinänsä niin sitten täytyy keskustella siitä millä lailla myöhemmin suomeen työtä tehdessään hän jää kustantamaan sitä opintoa ja tutkintoa mitä on saanut

pidin ylipäätään alkuperäistä hallituksen esitystä erinomaisena

pidin hyvin valitettavana sitä että pieni osa yliopistojen henkilökuntaa lähti barrikadeille lähinnä suomen eduskunnan opposition siivittämänä etsimään epäoikeudenmukaisuuksia ja epäkohtia laista joka oli erinomainen

mutta koska suomalainen demokratia on sitä että kaikkia kuunnellaan on toki hyvä että tässä kohtaa näitä asenteita on saatu liudennettua ja sivistysvaliokunta on löytänyt tähän lakiin sellaisen muodon että se voidaan nyt oppositiossakin varmastikin tukien ja hurraata huutaen viedä eteenpäin

erityistä kiitosta annan siitä että ammatillista koulutusta on koko vuoden aikana lisätty tuhansilla paikoilla ja tietystikin itsestäänselvää on että työtä tullaan tekemään jatkossa että näitä paikkoja voidaan lisätä

eli ed

arvoisa puhemies

monessa mielessä afganistan on kuin potilas ehkä alkoholisti tai mielenterveyspotilas jota me emme voi muuta kuin auttaa auttamaan itse itseään

arvoisa puhemies

meidän tehtävämme on auttaa afganistanilaisia itse luomaan yhteiskuntarakenne joka perustuu vakaaseen afganistanilaiseen hallintoon ja itse lähteä rakentamaan sitä että taleban ja muut ääriliikkeet eivät enää hyökkää

arvoisa puhemies

matikainen kallström täällä ensimmäisenä tämän pääluokan puheessaan muistutti meitä tärkeästä asiasta nimittäin siitä että yliopistojen taso kansainvälisissä vertailuluvuissa on pudonnut

samaan aikaan kun meillä tosiaankin on tehty hyvää eli yliopistouudistus meillä on hajautettu sitä rahaa mitä nyt on ollut käytössä uusille tiedekunnillekin mikä johtaa siihen että meillä yliopistojen kasvavaa oikeastaan jo räikeäksi muuttuvaa opettajien lisä tarvetta on entistä vaikeampi lähteä paikkaamaan

tästä toivoisin jonkinlaista kannanottoa miten tulevaisuudessa tullaan puuttumaan tähän että saadaan tieteen taso oikeasti sille tasolle jolla sen pitäisi olla

arvoisa puhemies

joukkojen tilapäiselle lisäämiselle sadalla sotilaalla on maan demokratiakehityksen tukemisen kannalta hyvät perusteet mutta toivon eduskunnan seuraavan afganistanin tilannetta tarkasti ja arvioivan ehdotusta huolellisesti

sotilaallinen kriisinhallinta on suomessa monessa yhteydessä nähty valitettavan yksipuolisena suomen poikain lähettämisenä taistelemaan suurvaltojen kauppapoliittisia sotia

siitä huolimatta täytyy muistaa että suomi on lähettänyt ainoastaan niihin nato johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin joukkoja jotka ovat ykn mandatoimia ja tätä ykn roolin vahvistamista on varmasti suomellakin mahdollisuudet edistää

kuka muistaa vielä joulun alla kuvat joulupukeiksi pukeutuneista suomalaissotilaista luomassa joulumieltä kosovolaisille lapsille

yhtä tärkeää on tieto suomalaisista joukoista huolehtimassa puhtaan veden jakelusta turvaamassa lasten pääsyä kouluun tai jopa tilapäisesti opettajaa korvaamassa

on tarpeetonta luoda suomalaiseen kriisinhallintakeskusteluun mielikuvia hampaisiin asti aseistetuista taistelujoukoista

on hyvä että selonteko otti selvän kannan kriisinhallinnan resursseihin tulevaisuudessa

tässä nostan naisten merkityksen esiin ja olen kannattamassa ministeri henna virkkusen tekemää ehdotusta että naisille luotaisiin mahdollisuus vapaaehtoisiin kutsuntoihin

sitä kautta naisille vietäisiin paremmin tietoutta siitä minkälaisia uramahdollisuuksia naisilla olisi armeijan palveluksessa eikä ainoastaan armeijan palveluksessa vaan myöskin niin että naiset sitä kautta saisivat johtajakoulutusta

sitä kautta myöskin naisten mahdollisuus osallistua kriisinhallintatehtäviin parantuisi olennaisesti ja suomi saisi hoidettua paremmin kansainväliset velvoitteensa